nyt käsiteltävänä oleva esitys on yksi osa sitä isoa kokonaisuutta jossa sivistyksen koulutuksen ja tulevaisuuteen tehtävien tärkeiden panostusten mahdollisuudet heikkenevät ja on harmi että hallitus on näin isolla kädellä leikkaamassa koulutuksesta

arvoisa edustaja kerola kyllä siellä keskustallakin oli näitä makeis ja leivonnaisverojen korotuksia ja niin oli muuten perussuomalaisillakin

tämäkin nyt käsittelyssä oleva esitys koskee opiskelijoita se heikentää heidän mahdollisuuksiaan ja voisi sanoa että tämä käsittelyssä oleva laki on tietyllä tavalla kirsikka tämän kakun päällä jossa meidän tulevaisuutemme edellytyksiä heikennetään

herää kysymys että onko todella niin että tämä ehdotus korostaisi äänestäjien vaaleissa ilmaisemaa tahtoa eduskunnan kokoonpanosta

keskustelu päättyi

haluaisin kysyä kuka tämän muutoksen hallitusohjelmaneuvotteluissa vaati tähän hallitusohjelmaan josta puhuttiin että kyseessä on strateginen hallitusohjelma

minä kyllä tuen lämpimästi sitä kehitystä että täällä eduskunnassa vahvistetaan oppositiopuolueiden mahdollisuuksia paneutua budjettiin tehdä omia vaihtoehtoja esimerkiksi tietopalvelujen osalta

käsittääkseni sinne on nyt jo palkattu yksi ekonomisti jonka kanssa näitä voi käydä läpi esimerkiksi ruotsissa on parlamentissa paljon paljon paremmat vaihtoehdot käydä näitä läpi

tässä suhteessa se varmasti parantaa sitä tasoa joka täällä keskustelussa on

ehkä tämä keskustelu osaltaan luo vakautta ja luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan

siitä kiitos kuuluu yhtiöksi jolle

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäisiin lähetetään valtiovarainvaliokunta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

on kai se nyt voi miesjaoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

keskustelu

poissa edustaja östman poissa edustaja rossi

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään siellä pitää valtiovarain ja valion

keskustelun

arvoisa puhemies

niin kuin me tiedämme itse asiassa nyt kun kansainväliset sijoittajat ovat katsoneet että suomen luottoasema on parantunut saattaa olla jopa niin että maksamme entistä vähemmän siitä korkoa ja saamme isompaa osinkoa sieltä evmstä

mutta jos lehtitiedoilla kerrotaan aikaistetaanko evm vai ei niin on vaikea kuvitella että sen perusteella lähdettäisiin tänne budjettikirjoihin muutoksia tekemään

mutta edustaja tossavainen kun me elämme sumussa ja jos on niin että meillä on erilaisia näkemyksiä ja jos teillä on semmoinen näkemys että kasvu on paljon paljon paljon pienempää niin teiltä varmaan tulee sitten enemmän leikkauksia tai jonkinnäköinen talouspoliittinen linja

sitä ei taida olla

kyllä olen tässä suhteessa edustajan sieltä hallituspuolueesta kanssa samaa mieltä että kyllä tässä joo kyllä juuri näin se iso kuva on tässä oleellisinta ja se millä saamme tämän alijäämän kuitattua

mutta tässä salissa kun on oltu tunnuttu olevan laajasti sitä mieltä että näitä haittaveroja voidaan korottaa ja sieltä voidaan nimenomaan kerätä sitten tarvittavia euroja mitä tähän tarvitaan niin nyt täällä osalla tuntuu suunta muuttuneen

mitä tulee sitten tähän verotuksen progressioon niin sosialidemokraateille ei ole aivan sama onko progressiota vai ei kunhan verot saadaan kerättyä

kyllä sosialidemokraateille nämä tuloerot yhteiskunnassa ovat tärkeä asia ja niissä yksi tekijä on nimenomaan tämä progressiivinen verotus

vaikka tässä on nyt käsittelyssä vain ensi vuosi niin on kyllä hyvä huomata ja tuoda esiin tässä keskustelussa että hallitus on nyt täälläkin aikaisemmin mainitun lyhyen vallassaolonsa aikana tehnyt merkittäviä siis vuoren kokoisia yksipuolisia päätöksiä yleisradion rahoitukseen liittyen

sieltä käy ilmi että hallitus on päättänyt että yleisradio siirretään osaksi valtion budjettia valtion budjettikehyksiin kysymättä oppositiolta yhtään mitään keskustelematta eduskuntaryhmien kesken siitä sanallakaan tuomalla tänne vain esityksen jossa yleisradio siirretään kehyksen sisään ja kaiken lisäksi vielä koko kehyskaudelle on indeksi leikattu nollaan

siinä sopimuksessa todetaan että mikäli on tarvetta aineellisille tai muille yleisradion asemaa koskeville muutoksille siis aineellisille eli rahoitusta koskeville muutoksille niin se pitää käsitellä parlamentaarisesti

ja nyt sitten yhtäkkiä tänne ilmestyy hallituksen päätös siitä että yleisradio on siirretty kehykseen julkisen talouden suunnitelmassa ja sitten myös tämä indeksiasia

eipä valmistelun tavoitteena on luoda

päätaipunut paksut kymmenet odotti ensinnäkin että valmistelun tavoitteena on luoda rahoitus ja hallintomalli joka pitkäjänteisesti turvaa ylen julkisen palvelun kehittämisen ja riippumattomuuden nykyisen kaltaisessa laajuudessa

ilta on tässä jo kovin pitkällä mutta niin kuin usein tässä salissa käy jos jaksaa täällä kuunnella keskustelun taso on illan mittaan noussut ja tullut ehkä vähän analyyttisemmäksi

mitä tulee tähän rikkidirektiiviin niin kyllähän kaikki tietävät että se totuus on se että edellinen hallitus nukahti imo vaiheessa siinä vaiheessa kun imossa tätä kansainvälistä merenkulkua säädettiin ja nyt se tulee vaan implementoitavaksi tänne eurooppaan

kun tämä keskustelu iltapäivällä kahden aikaan alkoi ja kuuntelin edustajien kiviniemi ja kalmari puheet niin tuli vähän sellainen tunne että nyt olen joutunut keskustan tupailtaan tupailtaan jonka aiheena on kunnallisvaalikampanjan aloitus

ja silloin ajattelin vielä silloin ajattelin että mikäli näin on niin kyllä eväät ovat vähissä koska eihän täällä pakosta ole enää puhunut oikeastaan juuri kukaan muu kuin keskusta ja se on ehkä nyt tämän keskustelun kuluessa tullut selväksi eli pakkoliitoksia ei tule

nimenomaan sitä tilannetta varten että mikäli tätä pitää arvioida uudelleen edes yhden vuoden osalta edes yhden vuoden osalta saatikka kehyskaudesta saatikka siitä miten yle veroa muutetaan saatikka siitä onko kehyksessä vai ei täällä todetaan että jos sovitun ratkaisun jatkovalmistelussa havaitaan tarvetta aineellisiin muutoksiin myös niiden valmistelussa nojaudutaan parlamentaariseen tukeen

oikeastaan ainoa joka tässä salissa enää tuntuu uskovan ylhäältä annettuihin ratkaisuihin on keskusta joka tarjoaa nyt vaihtoehdoksi lähipalvelulakia jossa siis käytännössä viedään esimerkiksi inarin kunnalta sen valtuuston suvereeni oikeus päättää siitä minkä tyyppinen palveluverkko siellä on niihin paikallisiin olosuhteisiin

arvoisa puhemies

on todella niin että tässä lakiesityksessä useimmat kohdat ovat erittäin kannatettavia paitsi sen takia että ne lisäävät avoimuutta ne selkeyttävät tilannetta myös sen takia että ne voi sanoa myös tietyllä tavalla lisäävät oikeudenmukaisuutta

no onko kuntapäättäjien arvostamista se että annetaan täältä ylhäältä laki ja sanotaan että tämän ja tämän etäisyyden päässä pitää olla nämä ja nämä palvelut

sitten on tosin kysymys siitä esimerkiksi korkeasti kunnioittamani edustaja tölli täällä tätä kysyi että kun on nyt tullut selväksi että hallitus ei tee pakkoliitoksia niin mikä se pakko sitten tulee tässä olemaan se tässä tuntuu olevan vähän epäselvää

tosiaan oikeastaan ainoa mitä voidaan enää tehdä on hakea lykkäystä koska kyllä se oli niin että liikenneministerinä oli silloin nykyinen edustaja vehviläinen ja ympäristöministerinä edustaja lehtomäki kun tämä rikkidirektiivi sovittiin niin kuin vehviläinen tässä sanoi

jonkinnäköistä ohjausta tarvitaan ja kun tämä on epäselvää niin tuntuu todella ihmeelliseltä että siitä että hallitus suunnittelee jonkinnäköistä uudistusta se ansaitsisi kaatua

nyt jos käydään vielä tämän vuoden prosessi läpi miten tämä asia tuotiin esiin niin oppositiopuolueet ovat olleet hyvin tyytymättömiä siihen tapaan miten tämä on käsitelty

tässä suhteessa voi sanoa että tuntuu siltä että tämä välikysymys on tehty sen perusteella että valtiovarainministeriön nettisivuille on laitettu pari tilastokeskuksen karttaa siltä pohjalta on välikysymys tehty

yksi kohta tässä laissa on sellainen jota ei ole valmisteltu parlamentaarisesti joka ei ole perustunut vaali ja puoluerahoituslainsäädännön tarkastamistarpeita selvittävän työryhmän lainsäädäntöä koskeviin ehdotuksiin

me saimme suurimman ryhmän puheenjohtajalta elokuussa viestin jossa pyydettiin ryhmien johdon tuntoja koskien yleisradion indeksijäädytystä ja siinä todettiin erikseen että ministeri ottaa asiaan kantaa vasta sen jälkeen kun eduskuntaryhmien tunnot ovat tulleet

jos tällä pohjalla lähdetään loppuhallituskausi menemään niin siellä tilastokeskuksessa on kyllä niin paljon aineistoa että meillä täällä istumista riittää mutta eiköhän meillä lihakset kestä

lyhyesti vain totean että sdp kannattaa muutosta siltä osin lakiehdotusta siltä osin kuin tässä puoluetuen valvonta annetaan oikeusministeriöltä valtiontalouden tarkastusvirastolle

täällä on kaupunkiseudut sitten on nämä haja asutusalueet jotka vaativat erilaisen mallin ja sitten on tämä metropolialue joka vaatii ihan omanlaisensa mallin

eikä tässä prosessuaalisestikaan mitä tulee kuntien kuulemiseen ole eroa siihen mitä paras hankkeessa tehtiin

sen jälkeen yhtäkkiä saimme lukea viestin että hallituspuolueet ovat päättäneet että yleisradion indeksi jäädytetään siis ilman yhtään neuvottelua ilman yhtään tapaamista

silloinkin oli malleja joskin paljon erilaisia malleja jotka nyt ovat synnyttäneet näitä erilaisia rakennelmia silloisella hallituksella oli malleja ja sen jälkeen lähdettiin kuntakierrokselle

tämän jälkeen kun kokoonnuimme neuvottelemaan ja paheksuimme tätä tapaa saimme kuulla että kyseessä onkin päätös joka koskee koko kehyskautta ja vielä sen jälkeen saimme kuulla että hallitus onkin päättänyt kiertoteitä keittiön kautta siirtää yleisradion valtiontalouden kehyksiin

niin tehdään ja toivon tietysti että siinä kuntia kuunnellaan

on tärkeää nyt erityisesti näiden viimeaikaisten uutisten valossa että valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeus laajennetaan presidentinvaaleissa tukiyhdistyksiin

kun edustaja rehula täällä ihmetteli miksi tavoitellaan elinvoimaista kuntarakennetta että eihän kuntarakenne voi olla elinvoimainen niin en tiedä mitä ne puolueet jotka ovat silloin istuneet hallituksessa kun paras lakia ovat tehneet ovat ajatelleet kun ovat ensimmäiseen pykälään laittaneet että lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne siis että lain tavoitteena on elinvoimainen kuntarakenne

esityksen tavoitteena on selkeyttää vaalirahoituslainsäädäntöä lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä parantaa valvonnan puolueettomuutta ja edistää pientä kannatusta saaneiden puolueiden taloudellista asemaa

eli kyllä tässä on tapahtunut valtavan iso muutos jossa käytännössä hallituksen toiminta on rikkonut sitä sopimusta jonka eduskuntaryhmät ovat yhdessä tehneet

tuntuu siltä että nyt sen jälkeen kun vaalit on käyty tätä kohta ehkä vanhaa lakia katsotaan eri silmin

ja aivan olennainen osa tätä riippumattomuutta siinä sopimuksessa jonka me olemme aikaisemmin tehneet on nimenomaan se että kukin hallitus ei pääse muotoilemaan rahoitusta tai rahoitustasoa mieleisekseen ja sillä tavalla ikään kuin olisi mahdollista pitää uhkaa yllä tai tavalla tai toisella vain hallituksesta käsin puuttua yleisradion asemaan

edustaja thors täällä puhui asiaa siitä millä tavalla tätä metropoli

minun terveiseni ministerille on se että sitä pitäisi lähestyä nimenomaan tämän yhdyskuntarakenteen eheyden ja segregaation näkökulmasta eli kun se on niin iso työssäkäyntialue että sinne ei sama malli päde kuin muualle suomeen niin kun niitä periaatteita mietitään niin yritettäisiin edistää niitä ratkaisuja jotka eivät edistä segregaatiota ja toisaalta yritettäisiin edistää niitä ratkaisuja nimenomaan jotka sitä purkaisivat ja toisaalta myöskin sitä että yhdyskuntarakenne ei leviäisi

kun tässä nyt on käyty keskustelua ei ole aivan tullut selväksi vielä mikä tämän lainsäädännön tausta on

annan arvon niille päätöksille mitä viime hallitus teki pienimpien äitiys vanhempainpäivärahojen ja sairauspäivärahojen osalta

mutta kun perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja edustaja elomaa äsken kävi tässä toteamassa että perussuomalaiset eivät hajoa niin varmaankin on niin että sen jälkeen kun tämä lakiehdotus on hyväksytty niin ei todellakaan hajoa eikä varmasti kukaan ole täällä esittänyt toiveita mihinkään suuntaan

sillä on merkittävä vaikutus siihen onko yleisradio riippumaton radio joka on nimenomaan koko eduskunnan radio ja tässä on räikeästi rikottu niitä menettelytapoja joita on päätetty

mutta arvoisa puhemies annan arvon myös edustaja rehulan ministeriaikana ehkä viimeiselle työtehtävälle kun hän kesäkuussa vastasi edustaja tolppasen jättämään kirjalliseen kysymykseen tarveharkinnan poistosta niin että sata komitea tätä esitti ehdotuksiin sisältyi tarveharkinnan poistamista koskeva esitys jonka toteuttaminen ei talouden taantumasta johtuen ole ollut mahdollista

senpä takia juuri metropoliseutu tarvitsee ihan oman ajattelunsa ja tässä ajattelussa en sulkisi mitään malleja pois

nyt ongelma on se että ministeri on ilmoittanut että nyt perustetaan parlamentaarinen työryhmä joka alkaa ensi vuoden alusta käsittelemään yleisradion asemaa

tilanne on se että eduskunta joutuu ottamaan nyt tänä syksynä kantaa yleisradion ensi vuoden indeksiin julkisen talouden suunnitelman yhteydessä koko nelivuotiskauden indeksiin ja eduskunta joutuu ilman parlamentaarista käsittelyä ja valmistelua ottamaan kantaa siihen kuuluuko yleisradion rahoitus valtiontalouden kehyksiin vai ei puhumattakaan niistä muutoksista joita ollaan tekemässä yle veroon

kaikki voivat tässä ehkä todeta että kun on paljon käyty keskustelua vaalilupauksista niin jos todella on niin että siihen pisteeseen tullaan että esimerkiksi eduskuntaryhmä antaa epäluottamuslauseen hallitukselle ja toteaa että tämä ei ole enää mahdollista niin käytännössä näiden edustajien mahdollisuudet harjoittaa sitä toimintaa joka muilla on jäisivät pois

teidän vaaliohjelmassanne lukee ihan samalla tavalla kuin tässä vastauksessa että perusturvaa voidaan tarkastella mikäli taloustilanne paranee

riippumatta siitä mitä mieltä näistä kaikista asioista on niin nyt ongelma on se että tänä syksynä eduskunta nyt tämän toiminnan takia joutuu ottamaan kantaa näihin asioihin ennen kuin koko työryhmä edes ehtii aloittaa työtään

onko se nyt parantunut niin paljon että te olette voineet muuttaa linjanne vai mistä tässä linjanmuutoksessa on kyse mitä tulee nimenomaan tähän tarveharkinnan poistamiseen

tätä ei ole valmisteltu parlamentaarisesti tätä ei ole valmisteltu yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa vaan tämä on hallitusneuvottelujen hämärissä kabineteissa vain sovittu

olisi ollut järkevää että hallitus vetäisi nyt tämän käsillä olevan lakiesityksen pois olisi muuttanut julkisen talouden suunnitelmaa niiltä osin jättänyt asian auki ja tämän jälkeen olisimme voineet käsitellä täällä yhdessä parlamentaarisesti yleisradion asemaa ja niitä muutostarpeita joita tässä on ja kytkeä sen tähän parlamentaariseen työhön

niin kuin sanottu me täällä puhumme yksittäisille ihmisille tärkeistä asioista mutta myös debatoimme käymme toistemme vaihtoehtoja läpi käymme sitä läpi mitä on puhuttu ennen vaaleja ja vaalien jälkeen ja tässä suhteessa minulle on nyt epäselvää onko tässä taloustilanne parantunut vai onko tässä tapahtunut joitakin muita muutoksia että olette nyt taipuneet sille kannalle että tämä tarveharkinta voidaankin poistaa

jos joku väittää että nyt ne muutokset joita hallitus on yksipuolisesti tehnyt eivät mitenkään liity yleisradion asemaan tai että edes tämä yksi päätös ei vaikuta yleisradion asemaan niin hän kyllä joko puhuu palturia tai huijaa itseään

minkä takia tämä muutos nyt tehdään toisin kuin näissä lakiesityksen perusteluissa todetaan että ehdotus korostaisi äänestäjän vaaleissa ilmaisemaa tahtoa eduskunnan kokoonpanosta

tämä on vakava todella vakava asia

sillä miten ylen rahoituksesta sen tasosta sen rakenteesta päätetään on vaikutusta onko yle riippumaton vai ei

nyt on aika saada esittelevältä ministeriltä vastauksia

tässä suhteessa olen kyllä sen lukenut yhtä tarkkaan kuin tietysti oman vaaliohjelmamme olen pyrkinyt lukemaan

ei täällä kukaan väitä että olisi kenelläkään korkeampaa tietoa

niin

se mikä mikä

siinä voi olla jotain historiallista mitä tulee nimenomaan tämän työmarkkinatuen ja peruspäivärahan parantamiseen kun tehdään kerralla näin iso harppaus mutta niin kuin sanottu oikeasti se historiallinen linja liittyy siihen että samaan aikaan se hallitus joka joutuu leikkaamaan ja korottamaan veroja sen takia että edellisellä hallituskaudella velkarahalla tehtiin veroelvytystä joka sittemmin osoittautui tehottomaksi ja sen takia on iso alijäämä ja samalla hallitus joutuu leikkaamaan tekee näitä parannuksia

kun tiedämme että se alijäämä edelliseltä hallituskaudelta oli niin valtava niin todettiin että tehdään niin paljon kuin pystytään ja tässä on tulos

arvoisa puhemies

täällä edustaja jalonen kysyi vähän näitten vaihtoehtojen perään ja antoi ymmärtää että onko se nyt ihan niin että tämä hallituksen linja on se ainoa sataprosenttinen totuus ja onko se ainoa vaihtoehto jolla tiellä voidaan mennä niin rehellisyyden nimissä voi sanoa että ei se ole ainoa vaihtoehto

mutta sitten niiden muiden vaihtoehtojen analyysi kyllä pitäisi viedä vähän pidemmälle kuin letkut irti ja antaa mennä

kyllä sivistysyhteiskunnan ja valtion yksi merkki on se että ihmiset saavat oikeutta kohtuullisessa ajassa

ja ei kukaan ei kukaan vielä tässä salissa ole esittänyt sitä analyysiä että jos tehdään niin sanottu letkut irti operaatio irrotetaan kreikka eurosta miten estetään sen leviäminen muihin riskimaihin ja jos se leviää miten sitten käy esimerkiksi suomen viennille tai mille tahansa miten se estetään siinä tilanteessa